varmasti köyhyys vaikuttaa myös osaltaan terveyteen mutta ennen kaikkea syrjäytymiseen

kuitenkin täytyy sitten jos joku erehtyy antaa heille mahdollisuus saada tukea ja päästä kuiville

ei tietenkään kaikista vähävaraisista tule syrjäytyneitä mutta jokainen syrjäytyminen pitää pystyä ehkäisemään koska syrjäytyminen tulee yhteiskunnalle kalliiksi puhumattakaan siitä inhimillisestä kurjuudesta joka siitä seuraa

tässä keskustelun aikana muistuvat mieleen aika monet keskustelut nuorten kanssa kun olen ihmetellyt että he liikkuvat yöelämässä ja ovat sosiaalisesti aktiivisia mutta he eivät käytä juuri lainkaan alkoholia

toisaalta kuulee taas viestiä siitä että kaikilla ei mene niin hyvin ja esimerkiksi kierrätystavara löytää hyvin käyttäjänsä

mielestäni syrjäytymisen syyt on pystyttävä kartoittamaan ja niihin on kaikin keinoin löydettävä ratkaisut ja keinot poistaa syrjäytymistä

kyllä pääsääntöisesti se vastaus on ollut kun olen heiltä kysynyt miksi näin on että he ovat nähneet varoittavan esimerkin mitä liiallinen alkoholin käyttö saa aikaiseksi

vaikeat ajat tulevat niin kuntapäättäjille kuin kaikille päättäjille ja kuntaveroa ollaankin nostamassa joka kolmannessa kunnassa

vastaus on ollut siis näin selkeä että esimerkin voima on tehnyt vaikutuksen ja joku joka on käyttänyt liikaa on ollut hyvä negatiivinen esimerkki

ymmärsin juuri tänään kun kuulimme valiokunnassa että syy miksi helsingin yliopiston harjoittama apteekkitoiminta joutuu luopumaan tuloverovapaudesta johtuu juuri euroopan unionista tämähän on asia joka on hiertänyt apteekkareita ja nyt yliopisto joutuu luopumaan tästä tuloverovapaudesta ja valtio korvaa sitten helsingin yliopistolle aiheutuvat vapautukset

tähän loppuun muutama asia vielä huomio tästä budjetista näiden kahden asian työttömyyden ja helsingin yliopiston apteekkitoiminnan lisäksi

autoveron tuottoarvion on arvioitu nousevan koska ajatellaan että uudet henkilöautot myyvät paremmin

on hyvä että pienet turvalliset autot ovat tulleet kauppoihin

yksi hyvä keino lisätä tietoisuutta alkoholin vaikutuksista on myös se ei pelkästään oppitunnit terveydenhuollossa koulussa kodillehan kasvatus kuuluu ja vielä kerran tuon sen mahdollisuuden esiin että voisimme ihan hyvin hyväksyä sen että koulujen kotitalousoppitunneilla opetetaan eri alkoholit niiden käyttö ja vaikutukset jolloin salaisen kielletyn hedelmän maku poistuu

pulliainen sanoikin jo pitkälti sen mitä itse ajattelin sanoa mutta haluan vaan tukea ajatusta että kaasuautojen käyttö on todella yksi keskeinen askel kohti puhtaampaa autoilua ja sitä tulee kaikin keinoin tukea

yksi hyvä kohta aivan erityisen hyvä summaltaan pieni kohde tässä esityksessä on se että nuorille myönnetään tunnustuspalkintoja

täytyy aina muistaa pienhiukkasille on paljon naureskeltu mutta nyt pikkuhiljaa ruvetaan ymmärtämään niidenkin terveysvaikutukset että pienhiukkaset ovat terveydelle todella haitallisia

euroa

kun opetetaan miten eri juomia juodaan missä yhteyksissä ja missä maissa niin ehkä se kansainvälistyminen ja tieto vie kielletyn hedelmän maun pois ja kiinnostus ylenpalttiseen juomiseenkin vähenee

kohde on juuri oikea koska nuoret ovat aloittamassa omaa elämäänsä itsenäisesti

uskon että tulemme menemään ruotsin malliin

heillä saattaa olla opintovelat maksettavina asuntovelat he etsivät kumppania ja ne jotka ovat jo kaverin löytäneet ja perheen rakentaneet ja joilla on lapsia tarvitsevat tietenkin kipeästi rahaa jotta voivat elättää perheensä ja itsensä

olen sitä mieltä että lähiomaisten perintövero tulee poistaa kokonaan

jatkossakin vain lisää hallitukselta nuoria ja yrittämistä tukevia toimenpiteitä

hankitusta omaisuudesta on jo kertaalleen maksettu vero enkä näe mitään syytä miksi sitten siitä pitää nyt toiseen kertaan maksaa vero perintöveron muodossa

asell otti erinomaisesti esiin tämän kuinka eri lailla nuoret ja lapset suhtautuvat kosketukseen ja siinä pystyy lukemaan mihinkä sitä kättä on kotona käytetty

olen kuullut kasvattajien suusta että pääsääntönä on että poikalapset tarvitsevat enemmän lapsina fyysistä koskettelua että he oppivat tavallaan tuntemaan kehonsa rajat ja myös sitten varmasti myöhemmin enemmän fyysistä toimeliaisuutta kuin ehkä tyttölapset

akaan penttilä puhui professoreista lea pulkkinen ja liisa keltikangas järvinen jotka ovat erittäin arvostettuja naisprofessoreita mutta lisäisin joukkoon myös professori terttu arajärven joka on lasten ja nuorten psykiatri ja on myös puuttunut siihen että aikuisen on annettava lapsille aikaa

se on mielestäni varsin arvokasta

ehkä seurakunnat ja sininauhayhdistys ovat niitä harvoja paikkoja joissa otetaan vastaan alkoholinvaikutuksen alaisena olevat ihmiset jotka hakevat apua

kuten ed

kun sininauhayhdistys auttaa ihmisiä selviytymään takaisin normaaliin arkeen niin siellä on kohdattu myös sellaisia ongelmia että nämä ihmiset ovat niin syrjäytyneitä ja jo niin poissa normaalin yhteiskunnan raiteilta että kun he saavat tietyn summan rahaa kuukaudessa niin he eivät tiedä kuinka sitä rahaa tulee käyttää ja mihin ensisijaisesti

en ole asiaa sen koommin seurannut mutta kun seuraa tiettyjä ihmisiä voisin kuvitella että saattaa olla että väkivaltaankin tulee tietynlainen riippuvuus

varmasti voidaan ja tullaan näkemään varmasti siirtymistä eri lämmitysmuotoihin ja rakentamisessakin tulee uusia uudistuksia

kuten ed

kuten täällä ed

kyllä olen sitä mieltä että aika pitkälle se lähtee tästä jostakin meidän keskustelumme yhteenvedosta että on oltava turvallinen lapsuus jossa on yksi tai useampi mieluimmin ainakin yksi turvallinen aikuinen nuorilla ja nuorille annetaan siinä vaiheessa kun heidän kehityksensä on sille altis vastuuta ja sitten annetaan tietenkin tukea kotoa oikean suuntaiseen kasvuun

kankaanniemi totesi tämä hallituksen esitys koskee useaa politiikan alaa esimerkiksi liikennepolitiikkaa elinkeinopolitiikkaa asumispolitiikkaa ympäristöpolitiikkaa ja sosiaalipolitiikkaa

monet tulevaisuudentutkijat puhuvat että hiljaisuus on tulevaisuuden trendi ja monet hakevat juuri suomesta tätä hiljaisuutta

sähkön ja energian esimerkiksi maakaasun hinta siis veronkorotuksen vuosi nousee ja sitä tulee seurata ihan niin kuin hallitus kuuli nyt jo näitä eri tahoja jotka kokivat aiemman esityksen puutteelliseksi

arvoisa puhemies

mutta lasten kasvatus on maailman vaikein tehtävä mielestäni

kuinka erilainen olisinkaan jos mua ei olisi koskaan kiusattu

onneksi kaasualan toimijat selvittivät nopean verotuksen seuraukset ja sitten hallituksella oli joustavuutta korjata esitystään parempaan suuntaan ja olen siitä hyvin tyytyväinen ja kiitän siitä

sattumalta hän sattuu kuulumaan samaan partiojärjestöön kuin minäkin ja rohkenen kertoa hänestä

mäkelä tämän sanoi näin selkeästi tiedän että hän on kolmen lapsen isä niin jospa me pystyisimme löytämään sen keinon että voisimme kaikin keinoin positiivisesti tuoda esiin ja tukea sitä nuorten uutta asennetta

jo nyt on nähty että esimerkiksi turun kaasuputkihanke meni jäihin varmaankin seurauksena tästä äkillisestä maakaasun verotusmuutoksesta

tämä nuori mies pitää eräänä pahimmista epäkohdista lasten ja nuorten elämässä koulukiusaamista

hallitus on luvannut seurata energiaverotuksen vaikutusta eri energialähteiden käyttöön ja päästöihin mutta mielestäni yhtä lailla hallituksen tulee seurata tämän esityksen vaikutusta elinkeinoelämään yritteliäisyyteen ja kansalaisen elämään ja tietenkin tehdä muutoksia eiköhän tämä kuulu ihan normaaliin lainsäädäntötyöhön joka tapauksessa mutta haluan sen nyt vielä erityisesti mainita

kiusaaminen alkaa usein aika lievänä kuten nimittelynä mutta voi paisua pahaksi eikä lapsi uskalla puhua opettajalle eikä kotonakaan yleensä huomata

eli siis jatkossa on myös hallituksen on hallituksessa sitten kuka tahansa joustettava

täytyyhän kotimaisten tuotteiden olla kilpailukykyisiä jotta saamme tänne kasvatettua kakkua jolla voimme sitten saada muita verotuloja työpaikkoja ja elämää ja toimeliaisuutta alueillemme

asumisen kustannuksia ei saa nostaa kohtuuttomasti ja ymmärrän että hallitus on tehnyt esityksen hyvää tarkoittaen siis sitä että luontoa tulee säästää ja suojella

loppuun arvoisa puhemies siteeraan vapaasti sofi oksasta josta oli myös eräässä naistenlehdessä haastattelu koska pidin hänen ansiokkaasta kirjastaan joka palkittiin hiljattain

vapaasti siteeraten hän sanoi jotenkin tähän tyyliin että hän haluaa puhua politiikkaa eikä adoptiolapsistaan

kuitenkin kertaan vielä on annettava yrityksille ja asukkaille realistiset mahdollisuudet selviytyä yrityksille kasvattaa siis tulojaan että ne voivat työllistää käydä kauppaa investoida niin kuin täällä ed

te ainakin olette osoittaneet että olette paneutuneet asiaan

skinnari puhui esimerkiksi nämä energialaitokset ja sitten taas kotitalouksille että ne eivät sitten joudu taloudelliseen ahdinkoon ja ehkä jopa turvautumaan pahimmassa tapauksessa sosiaaliturvaan

sen verran haluan avautua henkilökohtaisesti että sanon että tänään on syntymäpäiväni ja tämä keskustelu on ollut ehkä yksi elämäni parhaimmista syntymäpäivälahjoista

olen ymmärtänyt että tämä esitys haluaa vielä taata sen että energiapolitiikkaa ja sosiaalipolitiikkaa ei sekoiteta keskenään

hyvä että hallitus korjasi alkuperäistä esitystään maltillisempaan korotusmalliin ja olen siitä erittäin tyytyväinen

kun ajatellaan esimerkiksi liikennettä jossa sitä voidaan hyvin käyttää tämä äkillinen nosto olisi varmasti vaikuttanut myös sitten joukkoliikenteeseen

mielestäni asioita ei ole hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla ja meillä täytyy olla voimaa myöntää se ja sen jälkeen lähteä tekemään parhaamme sen eteen niin kuin hallitus nyt haluaa

aivan yhtä tarkkaan tulee jatkossa myös paneutua tähän asiaan kun päätöksiä tehdään

toivottavasti nämä sosiaaliturvaa parantavat työryhmät tuovat asiaan parannusta ja toivon että hallitus löytää asiaan kestävän ratkaisun

olen sitä mieltä että emme voi täällä ryhtyä tuomareiksi mutta kuitenkin meidän on löydettävä tähänkin ongelmaan kestävä ratkaisu

en varmasti ole ymmärtänyt väärin että arvoisa puhemieskin on puhunut siihen suuntaan että juuri näinä aikoina meidän on löydettävä kestävä turvaverkko ihmisille jotka voivat huonosti

nyt

keskustelu on lähtenyt voimistelusta kysymyksestä jos

tämähän pikemminkin antaisi lisäpotkua sille suomalaisen yhteiskunnan työlle tehdä kehitysapua kun yksittäinen henkilö voisi antaa lahjoituksen kehitysapuun kehitysyhteistyöhön

pöydällepanoa varten sikäläisen edistyksen yhdeksäs asian puhemiesneuvosto ehdottaa että miehet

energiapolitiikka on keskeinen osa tämän päivän turvallisuuspolitiikkaa ja tästä on saatu viime aikoina kokemusta lumivaurioiden ja niitten aiheuttamien tuhojen kautta

kuudes yhdettätoista kaksituhattayhdeksän pidettävään täysistuntoon tämä esitys

siinä kuinka se päästään toteuttamaan on sitten juuri tämä oppositiohallitus linjaus ja se on sitten varmasti muissa käsissä kuin yksittäisen kansanedustajan harkittavissa

että eduskunnan sanotusti kelkasta nyky yhteiskunnan menossa

energia on laaja käsite ja energiapolitiikka sisältää monta ismiä niin kuin olemme tänään täällä eduskunnan täysistuntokeskustelussa saaneet kuulla

kuitenkin voimme viedä suomesta hyvää tietotaitoa maailmalle kuten pääministeri kiviniemi tänään puhui meille suuressa valiokunnassa eurooppa neuvoston kokousaiheista

päivä helmikuuta pidettävässä eurooppa neuvostossa aiheena ovat muun muassa energia ja innovaatiopolitiikka

saimme kuulla muun muassa että innovaatiounionin myötä toimenpiteitä keskitettäisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin joita ovat muun muassa ilmastonmuutos energian saatavuus ja niin edelleen

suomalainen perinteinen talonpoikainen kulttuuri on ollut kestävää kehitystä näin pellot ja metsät ovat siirtyneet ja siirtyvät pyrkimysten mukaan aikaansa seuraten aina paremmassa kunnossa tuleville sukupolville

tulevaisuusvaliokunta ehdottaa että terveys ja sosiaalipolitiikka nostetaan myös suomessa yhdeksi energia ja ilmastopolitiikan kärkiteemaksi lukee mietinnössä ja edelleen

terveyden ja työhyvinvoinnin edistämisellä voidaan myös pidentää työuria parantaa työn tuottavuutta ja vakauttaa valtiontaloutta joka on edellytys myös ekologisesti kestävälle energia ja ilmastopolitiikalle

on hienoa että tulevaisuusvaliokunta toteaa mustaa valkoisella että hyvinvointivaltion ylläpitäminen ja kestävän kehityksen ylläpitäminen voivat kulkea käsi kädessä

miten saamme tuloja lisätyksi

saattaisi olla että jopa tällainen verovähennys voitaisiin ehkä jollakin lailla kääntää siihen suuntaan että kannattaa yrittää koska sitten jos pärjää tarkoitan yrittää säästää tienata palkansaajana tai sitten yrittäjänä niin kannattaa kerätä potti rahaa ja antaa se hyvään tarkoitukseen

ja jos ajatellaan kokonaisuutta tätä kehitysyhteistyötä niin suomihan perinteisesti on vanhan sanonnan mukaan ollut rauhanturvaamisen pieni jättiläinen ja yhtälailla kehitysyhteistyössä suomi on kantanut kokoonsa nähden merkittävän panoksen tässä työssä